siinä mielessä pidän erittäin tärkeänä että tällä puolella päästään eteenpäin ja että pohjavesialueet ja niiden rajaukset todella selvitetään ja tutkitaan ovatko ne tarpeellisia

pohjaveden turvaaminen on erittäin tärkeä asia ja siinä mielessäkin pidän tärkeänä että tärkeät pohjavesialueet todella selvitetään ja semmoisilla alueilla jotka ovat muun maankäytön kannalta tärkeillä alueilla on erityisen tärkeää että ne rajaukset selvitetään että ne vastaavat todellisia tarpeita

toivon että tämän lain käsittelyn yhteydessä myös tähän puoleen saadaan parannusta ja kansalaisten oikeusturvaa voidaan parantaa ja saadaan tämä todelliseen tietoon perustuvaksi tämä säätely pohjavesialueittenkin osalta

arvoisa herra puhemies

meillähän on nyt ykkös ja kakkospohjavesialueita ja ykkösalueet ovat niitä missä todellista pohjavedenottoa tapahtuu ja siellähän nämä pohjavesialueitten suoja alueet pitääkin rajata ja selvittää

on vain geologisten karttojen pohjalta todettu että kun on läpäiseviä maalajeja niin siellä muodostuu pohjavettä mutta ei välttämättä oteta huomioon että maalajit ovat kerrostuneita ja pohjavettä ei välttämättä muodostukaan vaan erilaisia pieniä orsivesiesiintymiä

valtakunnassa näkyy muun muassa tampereen seudulla että nyt ollaan rajoittamassa myös haja asutusalueitten rakentamista erittäin tiukasti ja ympäristöministeriössäkin on vähän tämmöisiä näkökulmia noussut esiin

pohjavesialueisiin liittyy kyllä myös sitten viljelyn kannalta monia muitakin tärkeitä asioita ja säätely eri kunnissa ja eri ympäristökeskusten alueilla on hyvin erilaista

arvoisa puhemies

kun puhutaan ympäristötuen uudelleensuuntaamisesta niin täytyy muistaa että ympäristötuella on ollut paljon muitakin tehtäviä kuin ravinnekuormituksen vähentäminen

vedenkäyttö tilojen suurentuessa on lisääntynyt ja tarvitaan kasteluvettä entistä enemmän karjakoot ovat suurentuneet ja vedenkäyttö on lisääntynyt ja ymmärsin että tämän lainsäädännön yhteydessä myös sitten näitäkin asioita selvitetään ja ainakin ilmoitusvelvollisuutta ollaan lisäämässä

ja varmasti viljelijät ovat valmiita toimimaan vesistökuormitusten vähentämiseksi mutta pitää antaa rahat sitten näihin toimenpiteisiin että voidaan ne toteuttaa

mutta tärkeä iso paketti on käsittelyssä ja toivon että valiokuntakäsittelyjen aikana näihin moniin moniin ongelmakohtiin löydetään parempia ratkaisumalleja

tämä työllisyyden turvaaminen suomessa on erittäin tärkeä keskustelunaihe niin kuin täällä on todettu ja keskustelun kärki on paljolti ollut tässä harmaassa taloudessa

siinä mielessä välikysymyksen ja epäluottamuksen esittäminen tälle hallitukselle tuntuu kohtuuttomalta koska nimenomaan tämä ja edellinen hallitus ovat tämän eteen jo paljon tehneet töitä

haluan tässä yhteydessä korostaa että tarkastusvaliokunta puolestaan teetti viime keväällä valmistuneen mittavan selvityksen ehkä mittavimman tässä valtakunnassa tähän asti tehdyn selvityksen harmaasta taloudesta ja nyt asiantuntijakuuleminen jatkuu

alkutalvesta varmaan eduskuntaan tulee tältä osin valmis selvitysesitys tämän asian hoitamisesta ja uskon että sitä kautta tulee vielä lisää keinovalikoimaa miten tätä hommaa hoidetaan

me saimme suomessa sotien jälkeen aika nopeasti tuotannon kaksinkertaistettua lisättiin panostusta teknologiaan ja koneistukseen lannoitukseen karjanjalostukseen ja niin edelleen

tuotannon ympäristövaikutusten selvittäminen

jos me haluamme jatkossa hoitaa tämän maailman elintarviketuotannon haasteen niin pitää panostaa tutkimukseen ja osaamiseen ja ympäristövaikutuksiin ja viedä tätä osaamista kehitysmaihin joissa monessa paikassa löytyy vastaavia olosuhteita ja tulevaisuudessa joudutaan vaikeammissa ja vaikeammissa olosuhteissa tuotantoa hoitamaan

tähän osaamiseen pitää panostaa

meidän pitäisi tuntea vastuuta tuotantoteknologian ja menetelmien kehittämisestä

valtioneuvoston selonteko on hyvä kokonaisvaltainen arvio elintarvikkeiden turvallisuudesta ja sitä samaa voi sanoa myös tätä ruokapolitiikkaa koskevasta selonteosta

tilanne on muuttunut aika nopeasti

kasvanut elintarvikkeiden tuonti ja siihen liittyvät riskit ovat ehkä jääneet selonteossa vähän vähemmälle mutta valiokunta kiinnitti näihin asioihin erityistä huomiota

mutta ilman muuta meidän lähivuosina pitää löytää keinoja millä meidän metsäteollisuus saadaan taas vauhtiin ja kyllähän puun hinta on pudonnut sille tasolle että varmaan joudutaan ehkä miettimään millä konstilla saadaan innostettua metsänomistajia myymään

valtion kuluvan vuoden kolmas lisätalousarvio ei euromääräisesti ole merkittävä mutta se pitää kuitenkin sisällään joitakin tärkeitä lisäyksiä ja korjauksia kuluvan vuoden talousarvioon

esimerkiksi ruokaturvallisuutta koskevassa selonteossa on lausumissa nostettu esiin tullin ja laboratorion resurssikysymys ja sitten elintarvikkeiden jäljitettävyys ja alkuperämerkinnät

mutta olen kyllä sitä mieltä että määräaikaisuus näissä veronalennuksissa on varmaan paikallaan jos halutaan käyttää sitä kannustimena että meillä tehdään pitkäaikaista säätelyä siinä että verotaso on alhaalla ja se ei kyllä varmaan vauhdita sitä tarjontaa lyhyellä aikavälillä

meillä on erinomainen kotimainen alkutuotanto elintarviketuotanto ja ehkä se houkuttaa osaltaan sitten tuomaan tänne ulkolaisia raaka aineita jalostettavaksi ja pakkaamaan ne niin että kuluttajan on vaikea arvioida mikä on kotimaista tuotetta alkuperältään

mutta kun ed

tiusanen antoi ymmärtää että tämä nyt palvelisi maa ja metsätalousyrittäjiä erityisesti ja tämmöinen verovapaa rälssi siinä pääsisi vahvistumaan niin kyllä minä nyt totean niin kuin ed

erityisesti on kuluttajilla ongelmana jalostettujen elintarvikkeiden osalta tunnistaa missä on käytetty kotimaista raaka ainetta

tämä sama pätee myös hedelmä ja mehujalosteisiin ja ylipäätään säilykkeisiin

myös marjoja tuodaan ulkomailta ja pakataan ja myydään kotimaisissa pakkauksissa ja hämätään sitä kautta kuluttajia

meillä niin hedelmän ja marjanviljely kuin erikoisviljelykin on paljolti sijoittunut läpäiseville maalajeille ja samoille alueille on sitten merkitty pohjavesialueita käytössä olevia taikka pohjaveden ottoon varattuja alueita

joku raja on siis aika raju kun rajoitukset viljelylle ovat lisääntyneet on näistä rajoituksista pikkuhiljaa tullut aikamoisia ongelmia alueen viljelijöille ja elinkeinoelämälle ja myös asutukselle

siinä mielessä on tärkeää että näitä rajauksia selvitetään nyt tämän pilottihankkeen avulla

antibioottien käyttö meillä on vain yksi kymmenesosa siitä mitä keskimäärin kotieläintuottajamaissa käytetään ja salmonellaturvallisuus on meillä erinomainen samaten mikrobinen turvallisuus

meillähän ei näitä pohjavesivirtauksia juurikaan ole selvitetty vaan ne on geologisten karttojen mukaan rajattu kirjoituspöytätöinä

korkealaatuisen suomalaisen elintarvikehuollon tulevaisuuden kannalta merkittävä riski on alkutuotannon heikko kannattavuus ja tuottaja ja toimialaorganisaatioiden neuvotteluaseman vahvistaminen on tärkeä tavoite alkutuotannon heikkoa kannattavuutta kohennettaessa

mutta kun nämä ongelmat yksittäisille ihmisille ovat kuitenkin melkoisia on tarpeen selvittää todellista rajauksen tarvetta

eduskunnan ja myös kansanedustajien toimintaa ja rahankäyttöä seurataan julkisuudessa tarkkaan ja siinä mielessä on tärkeää että tässä talossa toimitaan esimerkillisesti

pidän myös tärkeänä että samassa yhteydessä selvitettäisiin sitä onko meillä sellaisia pohjavesialueita jotka on sijoitettu viljelyn ja elinkeinoelämän ja asutuksen kannalta tärkeille alueille ja joissa näitä pohjavesivarauksia ei välttämättä tulevaisuudessa tarvita

on tärkeää että meillä varataan riittävästi alueita pohjaveden ottoon ja huolehditaan ihmisten hyvästä pohjaveden saannista mutta tarpeettomia varauksia on paikallaan karsia koska ne aiheuttavat myös yksittäisille ihmisille suuria kustannuksia

tarkastusvaliokunta osaltaan toteaa että eduskunnan tilinpäätökseen sisältyvä toimintakertomus on sisällöllisesti parantunut joskin kehitettävää löytyy edelleen muun muassa tuloksellisuutta koskevien näkökohtien esittämisessä

tarkastusvaliokunnan esitys josta tänään on keskusteltu aika paljon pitäisikö tilintarkastus järjestää tämmöisen kansainvälisen toimintatavan mukaisesti on saanut olen ymmärtänyt aika paljon tukea tässä keskustelussa ja varmaan on paikallaan tämä selvittää ja myös se voitaisiinko kansanedustajien osaltaan suorittama tarkastus hoitaa tarkastusvaliokunnan yhteydessä tämmöisen jaoston muodossa

kasvavaksi ongelmaksi on tullut lisääntyvä liikalihavuus ja siinä mielessä koulutuksen ja terveystiedon merkitys tulee yhä tärkeämmäksi

meidän on huolehdittava tältä osin luomun kysynnän ja markkinoinnin varmistamisesta tuotannon kannattavuudesta ja kiinnitettävä erityistä huomiota osaamiseen koska nimenomaan luomutuotanto vaatii tätä korkeaa osaamista

täytyy toivoa että jatkossa kumminkin näihin tarkoituksiin voidaan osoittaa lisääntyvästi määrärahoja jotta näitä vesihuoltohankkeita voitaisiin nopeammin saada vietyä läpi

täällä on käyty keskustelua myös näistä palkka asioista ja pikkuisen korvaan kävi onko nyt kuitenkin sitten tälle riippumattomalle elimelle täältä tullut jonkinmoista viestintää ja ohjausta ja ovatko jotkut edustajat sitten ansioituneet siinä että edustajien palkkoja ei ole korotettu

tätä hiukan herkällä korvalla kuuntelin

kotitalouksissa neljännes ruuasta menee hukkaan ja logistiikassa varastoinnissa kaupassa toinen samanmoinen elikkä puolet elintarvikkeista menee maailmalla hukkaan

tiedän että viljelijöiden lisääntyviä kustannuksia on selvitetty ja niihin on haettu keinoja miten voidaan maatalouden menojen lisäystä maataloudelle hyvittää

tietysti tämä lannoiteteollisuuden myynti on puhuttanut paljon ja saattaa olla paikallaan vielä sitäkin selvittää jotta yksityiskohdat riittävästi selviävät sen kaupan tarpeellisuudesta

itse haluan todeta että pidän nimenomaan näinä aikoina erittäin tarpeellisena että se alennus tulee

elintarvikkeitten hinnat ovat nousseet ja yhä suuremmalle osalle kansalaisia on odotettavissa että kustannusten nousu alentaa elintasoa

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunnan oikeusprosessien nopeuttamista koskeva kannanotto on todella tarpeen ja ongelmat käsittelyaikojen pituuden suhteen ovat olleet pitkään esillä eivätkä ole kaikilta osin asianmukaisella tolalla niin kuin täällä kovin monessa puheenvuorossa on jo todettu ja muun muassa ed

ahde ja myös ed

pulliainen täällä jo puheenvuoroissaan totesivat erikoisvaliokuntien on pitänyt antaa lausuntonsa jo viime keväänä elikkä nämä käsittelyajat tässäkin prosessissa ovat pitkät

tarkastusvaliokunta on aiemmin esittänyt hallituksen toimenpidekertomuksen ja tilinpäätöskertomuksen yhdistämistä

kertomukset ovat sisältönsä puolesta osin pääl lekkäisiä joten työn järkeistämisen ja ohjauksen vaikuttavuuden kannalta kertomusten yhdistäminen ja käsittelyaikojen nopeuttaminen ovat todella tarpeen

tarkastusvaliokunnan esittämää lausumarekisteriä ollaan toteuttamassa ja perustuslakivaliokunta pitää sen luomista perusteltuna ja kiirehtii sen käyttöönottoa

liikenne ja viestintävaliokunta on omassa lausunnossaan kiinnittänyt huomiota muun muassa liikenneinvestointien ja niiden rahoituksen pitkäjänteisyyteen suunnitteluun ja toteutukseen esimerkkinä seinäjokioulu ratahanke ja tähän samaan asiaan myös tarkastusvaliokunta on aiemmin kiinnittänyt huomiota

arvoisa puhemies

hallintovaliokunta nosti esille keskeisen asian elikkä sosiaali ja terveyspuolen tietojärjestelmien yhteensovitus pitää saada tämän vaalikauden aikana ajan tasalle ja sitä säätelevä lainsäädäntö myös

tarkastusvaliokunta tähän jo aikaisemmin puuttui ja eduskuntahan hyväksyi tältä osin jo lausuman aikaisemminkin ja tämä on varmaan tärkein työ millä nopeasti saadaan vaikuttavuutta ja tuottavuutta lisää tuolla puolella

suurten kaupunkiseutujen maankäytön osalta on myös ollut keskusteluja ja linjauksia ja täytyy todeta että siinä nimenomaan asutuksen ja myös palvelujen keskittäminen taajamiin ja toisaalta haja alueitten rakentamisen vähentäminen on ristiriidassa maaseutupoliittisen ohjelman kanssa jonka eduskunta juuri hiljattain hyväksyi

arvoisa puhemies

kun totesin että herkällä korvalla kuuntelin tätä palkkakeskustelua ja sitä että tähän palkkiotyöryhmään on otettu yhteyksiä niin tarkoitan nimenomaan sitä että kun siitä julkisuudessa kerrotaan että minä olen ollut yhteydessä tänne ja osaltani vaikuttanut että näitä palkkoja ei ole korotettu niin kyllä tämä aiheuttaa jonkinmoista tarvetta muitten edustajien piirissä kanssa todistaa että en minäkään ole ollut palkkoja korottamassa

vaikka budjetissa on esityksiä nuorten työllisyyden parantamiseksi niin kehitys näyttää kyllä pahalta ja se kyllä ruokkii nuorten syrjäytymismahdollisuutta

elikkä tähän kehitykseen pitäisi pystyä puuttumaan

samanaikaisesti myös kunnissa joudutaan säästämään ja sielläkin nimenomaan näistä nuorten koulutuspalveluista on säästetty opettajia lomautetaan oppilashuollosta säästetään ja kouluavustajien määrässä säästetään

minä viittaan tähän puhemiehen taholta tapahtuneeseen ja eduskunnan säästöpäätöksestä käytyyn keskusteluun ja siinäkin yhteydessä syntyi julkisuudessa median kautta vähän semmoinen mielikuva että täällä edustajat vastustaisivat yleisesti säästämistä ja tarkkaa taloudenpitoa tässä talossa

minusta siitä ei ollut kysymys mutta hiukan semmoinen mielikuva syntyi että edustajat olisivat halukkaita tuhlaamaan ja puhemies joutui meitä pistämään järjestykseen

tästä asiasta on varmaan kaikkia kansanedustajia lähestytty ja varmaan nuo ikäluokat ja nuo ihmiset jotka ovat jääneet ulkopuolelle tuolloin kun tämä laki on lyöty lukkoon kokevat epäoikeudenmukaista kohtelua osaltaan saaneeksi ja ymmärrän että vielä ehdittäisiin tältä osin näiden ihmisten arvo tunnustaa

niin kuin nyt keskustelussa on käynyt ilmi niin nämä traagiset koulusurmat ovat totta kai tämän ampuma aselain uudistuksen taustalla ja on välttämätöntä tarkastellakin onko siellä seikkoja joihin joudutaan puuttumaan

he ovat nuorina ihmisinä aikoinaan pistäneet panoksensa isänmaan puolesta ja varmaan tämmöinen tunnustus tässä vaiheessa vielä voisi olla paikallaan heidän osaltaan

niin kuin täällä on käynyt ilmi ja me omiin sähköposteihimme tulleista yhteydenotoista olemme joutuneet toteamaan nimenomaan metsästäjäjärjestöjen ja reserviläisjärjestön ampumaurheiluseurojen taholta on koettu että valmistelussa heitä ei riittävästi ole kuultu ja siinä mielessä on kyllä tarpeen että viimeistään valiokuntakäsittelyssä nämä asiat nousevat riittävän selvästi esiin ja ne otetaan sitten lopullisessa lainsäädännössä huomioon

on selvä että tiedonkulkua viranomaisten kesken tulee varmentaa ja uskon että ehkä tällä puolella olisi voitu enemmän tehdä jokelan ja kauhajoen surmien kohdalla kuin pelkästään puuttua aselakiin

jonkun verran on moitittu sitä ettei tässä ole päästy aikaisemmin liikkeelle mutta ei meillä ole tarkastusvaliokuntaakaan ollut tässä talossa kauan ja kun katselee tuota ministeriaitiota niin tuntuu että tämä vastuu on niin hajallaan näissä asioissa että ei ole oikein selkeästi kenenkään ministerin rootelissa ilmeisesti

mutta eiköhän sitten näitten lausumien pohjalta hallitus ja seuraavatkin hallitukset joudu tätä asiaa viemään eteenpäin

siitä työstä mitä valiokunnassa on tehty täytyy antaa tunnustus puheenjohtajalle ja myös erityisesti harmaalle hirvelle ja markku hirvoselle ja meidän valiokuntaneuvoksille ja kaikille niille asiantuntijoille joita on kuultu

meillä on erinomainen paperi käsissä

arvoisa herra puhemies

hallituksen esitys ensi vuoden talousarvion täydentämisestä lähinnä lisäämällä valtionosuutta työttömyyskassoille on paikallaan sekä myös pohjois suomen kaivoshankkeitten rahoituksen varmistaminen että saadaan siellä asianmukaiset toimenpiteet hoidettua kuljetustenkin osalta

kuntien taloustilanne on tukala niin kuin täällä on useissa puheenvuoroissa todettu huolimatta valtion monista toimenpiteistä ja rahoituksesta

niin valtiota kuin kuntia yhdistää yhteinen huoli viennin romahtamisen aiheuttamasta työllisyyden heikkenemisestä ja verotulojen alenemisesta

tämä tietää jatkossa että meidän on ponnisteltava viennin elvyttämiseksi ja tämä taas edellyttää edelleen panostusta tutkimukseen ja osaamiseen

erityisesti tässä tilanteessa huolestuttaa nuorten työllisyys ja työllistyminen ja työttömyydestä mahdollisesti seuraava syrjäytyminen

elikkä tällä kohtaa pitää huolehtia että ei säästetä väärästä paikasta mikä sitten tietää murheita tulevaisuudessa ja lisää kustannuksia

niin kuin on todettu yksi syrjäytynyt nuori aiheuttaa yhteiskunnalle noin miljoonan euron menetykset taloudellisestikin

tässä yhteydessä täytyy todeta vaikka ministeri pekkarinen ei olekaan nyt paikalla että valtakunnassa on lukuisia kotimaiseen uusiutuvaan energiantuotantoon liittyviä hankkeita jotka käynnistyäkseen odottavat ratkaisua investointiavustuksesta tai myös päätöstä syöttötariffiratkaisusta

tällä hetkellä näyttää siltä että budjetissa tarkoitukseen osoitetut varat ovat riittämättömät suhteessa hankkeisiin ja näiden hankkeiden käynnistyminen on varmistettava riittävillä varoilla investointiavustuksiin

tämä hallitus on toiminut tässä taloustilanteessa mielestäni hyvin ja näitä vaikeuksiahan mitkä meillä nyt ovat eteen tulleet ei hallitusohjelmaa rakennettaessa ollut näköpiirissä

valtiontalouden tarkastusvirasto ja eräät tut kimuslaitokset ovat tuoneet esiin että valtiontaloutta uhkaa suuruusluokaltaan noin viiden prosentin tuottavuusvaje suhteessa bruttokansantuotteeseen

siitä huolimatta hallitus on erinomaisella tavalla kuitenkin ottanut tämän tilanteen haltuunsa ja meillä on taloutta elvytetty ja voitu sitä kautta työllisyyttä ylläpitää

tämä on vakava kysymys ja tähän joudutaan tulevaisuudessa etsimään ratkaisuja että miten tämä ongelma voidaan hoitaa

edessä on vääjäämättä verotuksen korottaminen mutta siinäkin täytyy tarkkaan miettiä että löydetään sellaisia verotuskeinoja jotka kannustavat kaikesta huolimatta työllisyyteen ja yrittämiseen

siinä mielessä hallitus on kyllä työllisyyden kannalta tehnyt erinomaista jälkeä ja kun täällä on kaivattu että olisi pitänyt ehkä lähteä menoja leikkaamaan taikka verotusta kiristämään niin näillä toimenpiteillä ei kyllä työllisyyttä olisi tämän paremmin voitu hoitaa

enemmänkin pitää suunnata sitten verotusta sellaisiin toimenpiteisiin joilla voidaan haitallista kulutusta vähentää ja ohjata kansalaisten käyttäytymistä

totta kai edessä on uusia veroratkaisuja ja siinä mielessä hetemäen työryhmähän näitä ratkaisuja on pohtimassa ja keinoja miten verotusta pitäisi uudistaa tähän taloustilanteeseen paremmin sopivaksi

tärkeää on myös puuttua harmaaseen talouteen joka täällä joissakin puheenvuoroissa on noussut jo esiinkin

mutta ylipäätään tuottavuuden parantamiseksi on ponnisteltava

hallitus on toiminut myös työurien pidentämiseksi ja nostanut nuorten työllisyyden tärkeäksi tavoitteeksi ja nämä ovat kestävyysvajeen kannalta tärkeitä asioita